arvoisa herra puhemies

vaikka ehkä ihan keski afrikan assosiaatiosopimukseen tämä ei liity mutta edustaja zyskowicz kysyi milloin olisi sopiva tilanne vaihtaa tai lähteä pois pääministerin tehtävästä

kun te olette keskittäneet te palveluja se tarkoittaa käytännössä sitä että jos vaikkapa pihtiputaalainen asiakas joka joutuisi ajamaan viitasaarelle naapurikuntaan te toimiston työntekijän perässä haluaa varata palvelun sieltä ja hän soittaa puhelimella voi ollakin että pietarsaaresta vastataan ruotsiksi

olemme puhuneet täällä istuntosalissa veroparatiiseista

vielä kolmannen asian haluan ottaa esille nimittäin me keskustassa emme hyväksy sitä että keskittämispolitiikan seurauksena aina syrjäseudun väki kärsii

kukaan ei halua että palataan aikakauteen jossa viinapullolla tai suolasäkillä ostettiin valtavia metsäomaisuuksia

minusta olisi hyvä tietää etteivät minkään puolueen tulovirrat ei osakaan rahoista jatkossa olisi kätköissä veroparatiisisaarilla tällaisten kytkentöjen kautta

kysynkin pääministeriltä kun esimerkiksi velipekka nummikoski kokoomuslainen valtiosihteeri palkattiin rayn johtoon ja sisko seppä avustusjohtajaksi heti ensimmäisinä päätöksinä

kyllä mielestäni paras tilanne olisi lähteä silloin kun tilanne on hallinnassa kun asioita on hoidettu ja laitettu kuntoon

olemme saaneet syksyllä rakennepaketin työlistauksen mutta ei se kotioloissakaan paljon auta jos minulla on listaus että piha pitäisi haravoida ja pyykit pestä ja lapset viedä päivähoitoon

olemme kelan keskustalaisten valtuutettujen toimesta lähteneet taistoon matkakorvausten puolesta

ei todellakaan edistä työllistymistä kuten tarkoituksena olisi tämä että hävitetään paikallistuntemus arvokas paikallistuntemus

eun sisällä on toki vapaa liikkuvuus mutta kukaan ei varmasti halua tätä organisoitua rahan kerjäystä hyväksyä

meidän tulee taata heille toimintaympäristö jossa he uskaltavat satsata toimintaan ja jossa ei tarvitse laittaa yt ilmoitusta kehiin

arvoisa herra puhemies

suosittelisin edustaja heinosta lukemaan valiokunnan mietinnön sillä koko valiokunta oli tällä kannalla millä kannalla minä olen ja millä kannalla edustaja tuppurainen oli ja millä kannalla edustaja leppä oli

aivan samoin kytkökset maankäyttöön esimerkiksi kaavoittajiin tontinomistajiin ja gryndereihin olisi jo seuraavissa kunnallisvaaleissa todella syytä aukaista niin ettei sitä valtaa käytetä väärin kuten oli esimerkiksi vantaan ex kaupunginjohtajan tapauksessa käynyt

ovatko teidän mielestänne nämä palkkiojärjestelmät esimerkiksi tässä yhtiössä kohtuullisia ja jos sitouttamisen täytyy täten tapahtua mistä ulkomaisista yhtiöistä on tullut kyselyjä näitten pätevien henkilöiden rekrytoimiseksi

kuitenkin käytäntö on sitä että poliisi voi puuttua rikoksiin vain jos asiakas tietää syyllisen tai käytäntö on myös sitä että meillä päin on tapana sanoa

kuulin erittäin luotettavalta taholta entiseltä keskustalaiselta kollegalta tapauksen missä tämä kerjääjärouva meni mustan auton kyytiin syömään välipalaa ja palautti kassan tälle kerjäämisen organisaattorille

meidän on huolehdittava siitä että kilpailutilanne todellakin on neutraali eivätkä muut toimijat pääse esimerkiksi sillä perusteella että heillä ei ole tätä eläkevastuuta etulyöntiasemaan

pyysin puheenvuoroa kun kuulin edustaja korhosen nostavan esille omaan rakentavaan tapaansa tullin hallinnointiasian

olemme hyväksyneet koska tämä kokonaisuutena tuo säästöjä elintarvikeketjulle ja siksi se on hyvä asia

ymmärrän toki että kaiken tämän paineen alla sitä ei ole voinut toteuttaa nyt mutta aseenhankintasäännöksissä ja lupasäädöksissä todella olisi tekemistä

koko valiokunta oli sitä mieltä

minusta se on sellainen asia että siihen tulisi kyllä paneutua jatkossa entistä enemmän

arvoisa rouva puhemies

myöskin täytyy huolehtia siitä että liiketoimintaa voi harjoittaa tasapuolisesti kuten muillakin tahoilla

näinkö

omakohtainen esimerkki oman pojan kohdalta kun hän hankki ensimmäisiä metsästysaseita tai oikeastaan rinnakkaislupia niihin

silloin jos nähdään että joku toimintatapa parantaisi tuottavuutta ja tehokkuutta ja toisi säästöjäkin niin siihen on syytä mennä

siksi kysynkin pääministeriltä kun olen aivan samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa ja kyseiseltä ministeriltä ei saatu vastausta

nykypäivänä tosiaan sähköiset kartat ovat saatavissa ja itse asiassa tulevan lainsäädännön myötä nämä merkinnät vielä entisestäänkin paranevat

suomalainen puunhankinta ja metsienhoito on ollut kilpailukykytekijä ja kyllä se varmasti on sitä jatkossakin

se vaati tuhannen ajokilometrin ajon että hän sai kaikki palikkatestit ja paperit kuntoon

ihmettelen että eikö hallituksessa enää kukaan aja köyhän asiaa

mielestäni edes vasemmistoliiton pitäisi tämä asia muistaa

totta kai valtiovarainministeriöllä on kohtalonyhteys verotuksen kautta sitten tulliin mutta joka tapauksessa tämä on selvittämisen arvoinen asia

meillähän on paljon tehty työtä metsien laserkeilauksesta lähtien ja entistä paremmin näitä ympäristöarvojakin sitten jatkossa sieltä löytyy

arvoisa herra puhemies

tietysti voisihan sitä hymy suupielessä sanoa että ostetaan vaaleanpunaista maalia ja my little pony tarroja aseenkylkeen niin se ei ehkä näytä niin sotaisalta sitten

tilintarkastuskertomus sai tietenkin puhtaat paperit mutta minusta näin uuden istuntokauden alkaessa on hyvä miettiä mitä me kansanedustajat täällä teemme ja teemmekö me sen niin hyvin kuin osaamme

mutta tosiasia on se että ei pidä hyväksyä sellaisia säännöksiä mitkä ovat normaalin metsästysharrastuksen tai ampumaharrastuksen esteenä

on syytä miettiä tämän toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta ei niin että puhemies median kanssa lyttää parlamentarismin ja retostelee eduskunnan rahankäytöllä vaan niin että me yhdessä miettisimme miten asiat voisi tehdä taloudellisemmin ja tuottavammin

arvoisa rouva puhemies

tässä on tullutkin jo erittäin hyviä puheenvuoroja mutta kokonaisuutena tässä minusta mennään juuri sille tielle että tervetuloa kansainvälisyys tervetuloa yhä laadukkaampi opetus ja minusta on erittäin hyvä asia mitä edustaja lauslahtikin tuossa sanoi että annetaan mahdollisuus ulkomaisille tulla ja annetaan mahdollisuus yliopistoille kehittää sellaista koulutusta josta muualta eu eta maiden ulkopuoliset henkilöt ovat valmiita maksamaan

onko meidän ajankäyttömme täällä eduskunnassa järkevää kun availemme eri yritysten toimintakertomuksia ja syydämme niitä sekä eri aikakauslehtiä roskakoriin vai voisivatko ne olla tulematta tänne eduskuntaan

olen erittäin iloinen siitä että ääni kellossa on muuttunut

toivonkin nyt että sitten kun muita biotaloushankkeita tulee niihin suhtaudutaan myönteisesti

onko niiden asiakirjojen määrä jotka saamme sopiva vai voisimmeko jossain kohtaa pärjätä vähemmälläkin

samaan aikaan ely keskukset niputetaan kolmeen mitä emme kyllä vastustaneet mutta onhan se aivan absurdia että monien satojen kilometrien päässä tiedettäisiin asiat paremmin kuin siellä alueilla

toivon että kun innovaatioita syntyy niitä ei jarruteta eikä ylipäätään pienyrittäjyyttä jarruteta sillä turhalla byrokratialla jota koko ajan on sieltä hallituksen toimesta yrityksille syydetty

olen ymmärtänyt että eräs kantava ajatus tässä sata hankkeessa on se että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavampaa kuin joutenolo ja näin myös niiden kohdalla jotka eivät aivan samaa panosta voi työelämään antaa

arvoisa herra puhemies

a moro san maksii maksuja ei tule niin mistä rahoitusta mutta mielestäni kaikkinensa tämä laki on hyvä ja hyvä että sivistysvaliokunta sitten halusi laittaa tähän lausuman jossa seurataan juuri tämän lainsäädännön vaikutusta

kun ministeri gustafsson on viimeinen henkilö joka laittaa lapset ja rahat vastakkain niin toivon nyt sitten todellakin että esimerkiksi pienten lukioiden karsimissuunnitelmat perutaan koska on tietenkin oppilaille parempi olla kohtuullisen kokoisissa yksiköissä

vetoankin vielä tässä kaikkiin hallituspuolueiden edustajiin että ei tehdä tätä järjetöntä uudistusta niitä töitä mitä vapaaehtoisesti tehtäisiin siellä alueilla kalata lousalueilla kalastuksenhoito ja käyttösuunnitelmia

voisimme keskustella siitä miksi meidän eduskuntamme on niin muinainen että esimerkiksi sähköisen työpöydän käyttö joka on jo arkipäivää useissa kunnanvaltuustoissa ei ole levinnyt tänne eduskuntaan

todellakin on tärkeää että pelisäännöt ovat selvät niin lemmikkieläinten kuin tuotantoeläinten maahantuonnin kohdalta ja erityisesti lemmikkieläinten kohdaltahan tämä tilanne ei näin ole ollut

ei enää yhtään uutta sertifikaattia ei yhtään uutta todistusta ei yhtään uutta vaatimusta lupaatteko te tämän ministeri vapaavuori

olen täysin samaa mieltä ministeri huovisen kanssa siitä että ambulanssin tehtäviä ei toki voi vapaaehtoistoiminnalla hoitaa tai siitä että ruumisauto ei riitä kivijärvisille ja kun sairaanhoitopiiri alkoi tätä organisoida saimme lyhyemmät ambulanssimatkat mikä on erittäin tervetullutta

ei anneta sitä valtaa elylle että ely päättäisi esimerkiksi kalastuskielloista ja rajoituksista tai siitä saako troolari olla alueella kalastamassa toisten kalavesillä

olen itse käyttänyt sähköistä työpöytää yli vuoden ja kokemukset ovat alkukankeuksien jälkeen todella hyvät

samoin toivottavasti myös ammattikorkeakoulu ja ammattikoulupaikkojen leikkaukset perutaan samoin nostetaan se oppisopimusraha sille tasolle millä se ennen tämän hallituksen leikkauksia alun perin oli

oikeastaan se on ollut oikein tällainen ihailtu must juttu että tuodaan jotain viron karanneita koiria tänne tai roomalaisen kissatarhan kissoja joita ei todellakaan ole tarkistettu tautisuojaan nähden

eli toivon uudelta puhemiehistöltä avauksia tämän tyyppisissä asioissa nimenomaan avauksia sinne kansanedustajien suuntaan eikä ehkä niinkään median suuntaan niin että saamme tämän toiminnan jatkossa vielä paremmaksi

mutta varsinainen kysymykseni koskee kouluruokailua

siksi ihmettelenkin että tämä sama toimintamalli ei kelpaisi terveydenhuoltoon

herra puhemies

meitä suoraan sanottuna pelottaa isäntäkuntamalli kun esimerkiksi kaupunginjohtaja andersson on jo todennut ääneen että ei ole tarkoituskaan säilyttää kaikkia terveyskeskuksia

kun nyt virkistyskäytössä olevat veneet jäävät tämän hyvän lainsäädännön ulkopuolelle kysyn ministeriltä perustetta sille että ikään kuin vesiskoottereilla purjeveneillä nopeilla moottoriveneillä vaikka ne ajaisivat toisten rajaviivoilla hyvin nopeaa vauhtia on ikään kuin hyväksytty että saa olla pienessä maistissa

arvoisa puhemies

edustaja leppä tuossa nostikin alkupuheenvuorossaan oikeastaan yhden erittäin tärkeän seikan tästä lainsäädännöstä sen seikan että maataloustuotanto ei kestä yhtään enää lisää rasitteita

minusta tämä oli esimerkillistä toimintaa ministeriön kanssa yhdessä ja valiokunnan näkökulmat huomioon ottaen

on odotettavissa terveyskeskusten keskittämistä ja matkakustannukset tulevat niiden kannettavaksi jotka sieltä kaukaa niitä palveluita joutuvat hakemaan

arvoisa puhemies

mitä ministeri aikoo tehdä tälle asialle

tämä hallitus on jo säätänyt lukuisia erilaisia raportteja ja toimenpiteitä mitä maatiloilla pitää tehdä ja nykypäivänäkin maanviljelijän työajasta menee jo kohtuuttomasti siihen että täytetään erilaisia blanketteja joista itse asiassa kukaan ei juurikaan hyödy

kannatan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

on hyvä että selkeästi vaaditaan erittelyt ehdokkaan omista varoista sekä toisaalta ehdokkaan hänen tukiryhmänsä ja muun hänen tukemisekseen perustetun yhteisön saamat ulkopuoliset tukisummat

tulee ihan mieleen että toivottavasti tässä ei ole ajatusmalli siitä että tällainen elitistinen harrastus esimerkiksi voisi päästä vähän huokeammalla

itseltänikin meni tuossa yksi päivä siihen että ne asiat jotka muutoinkin jo oli kyllä huomioitu raportoitiin jälleen kerran nimenomaan palo ja pelastustoimen osalta ja sitten kiikutettiin tämä raportti kuntaan eli sinne sitten voi palon sattuessa soittaa ja kysyä toimenpiteitä

esimerkiksi ajoneuvovero kohdistuu kyllä kaikkiin ajoneuvoihin lukuun ottamatta sitä että tämmöiset muskeliveneet ja vesiskootterit mönkijät eivät ole veron piirissä ja kuitenkin ne ihmiset jotka tarvitsevat työmatkoilleen ajoneuvoja ovat verotuskohtelun piirissä

arvoisa herra puhemies

vaikka tätä valtakunnallista tietojärjestelmäpalvelua ja sähköisiä reseptejä on kovasti julkisuudessakin arvosteltu niin tämä on juuri se tie mitä pitkin meidän pitää edetä ja näin myöskin tietysti sosiaali ja terveysvaliokuntakin on todennut

vaikeimpana muutettavana asiana oli ehkä tämä että tehtäviä ei eriytetä viranomaisyksikkötasolla vaikka eu niin toivoisikin vaan käytimme nimenomaan maalaisjärkeä ja viljelijätasoeriyttäminen tulee riittämään

tämä on nyt selkeää

käykö tässä vähän samoin

ei ole helppoa laittaa erilaisia järjestelmiä yhteen ja hoitaa niin että tietoturva toteutuu vain niille henkilöille joille kyseiset tiedot kuuluvat

totean että kaikista muistakaan rikoksista esimerkiksi polkupyörällä ajosta kypärättä ei ole säädetty rangaistusta

sitä toivoisin että kun ollaan menossa kohti sähköistä tukihakua viljelijät saisivat hyvän opastuksen tähän ja myöskin niin että verkot kaikkialla toimisivat niin että tätä tietotekniikkaa voidaan hyväksi jatkossa käyttää

eli tällaisia turhia raportointeja emme enää yhtään sinne tiloille halua

luulenpa että media on antanut jo rankaisunsa niille jotka tietämättään tai tahallaan ovat jättäneet puutteellisen ilmoituksen

mutta se minkä takia pyysin puheenvuoron on asia josta tulee aina huolehtia kun tehdään näitä sähköisiä järjestelmiä se sama asia joka ei toteutunut esimerkiksi vrllä kun tämä mummo jolla ei ollut älypuhelinta heitettiin junasta pihalle

ja toinen pieni asia minkä vielä nostan on se että kalankasvatuksessa tulee jatkossakin huolehtia siitä että maksut tulevat valtiollisesti mikäli vakavia tautitapauksia joudutaan saneeraamaan

yksi asia mikä ei lakiesityksestä selkeästi kuitenkaan käy ilmi on se että hän osti kätisten tuloi ilmoitti yhteen miten vastikkeelliset tulot ilmoitetaan

meidän täytyy hoitaa asiat jatkossakin niin että emme ole kädettömiä jos tietotekniset järjestelmät eivät toimikaan ja täytyy huolehtia siitä että sitä sadan megan laajakaistahanketta viedään vahvasti eteenpäin joka puolella suomea

itse asiassa media teki palveluksen jos se ehkäisee sen että vaalikamppailuita aletaan käydä jatkossa jenkkityyliin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

en todellakaan ole tämän alan ammattilainen mutta halusin käyttää sen takia puheenvuoron että meillä on ollut näistä hallituksen linjauksista ulkomaan viennissä vähän epäselvyyttä ja ministeri stubbin tullessa ulkomaankauppaministeriksi hän korosti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siellä ministeriössä

kampanjahinnat ovat nousseet huikeisiin summiin jolloin kohta ollaan riippumattomuuden kynnyksellä

arvoisa puhemies

tosiasia on nyt se että jos esimerkiksi näitä sähköisiä tietojärjestelmiä ajateltaisiin aivan asiakkaille asti niin että ihmiset jopa voisivat lääkärin palveluita hoitaa tätä kautta tai saada omia tietojaan tälläkin hetkellä jatkuvasti yhä uusia ja uusia suomen kansalaisia jää kokonaan tietojärjestelmien ulkopuolelle kun heillä ei ole laajakaistayhteyttä

kukaan ei voi kiistää etteivätkö esimerkiksi kytkökset aseteollisuuteen tai öljy yhtiöihin yhdysvalloissa vaikuta jo politiikkaankin

sota jätti jälkensä kaikkiin sen kokeneisiin ihmisiin

se on aikamoinen uutinen varmasti meille istuntosalissa olijoille kun meille on puhuttu vain siitä taitetaanko velka vai ei

turvallisuus on pitkäjänteisen työn tulos jossa rehellisyyttä ammattitaitoa ja huolellisuutta vaaditaan ketjun jokaisessa osassa

edellisestä edustaja mustajärven puheenvuorosta saimme kuulla että tämä läpinäkyvyys ei aivan täysin ole toteutunut

esimerkiksi isäni herättäminen unilta oli minulle lapsena pelottava kokemus isä kun saattoi herätä valmiina syöksymään kiväärin taakse

mutta oli hyvä että viikko sitten ministeri räsänen pystyi osallistumaan keskusteluun jota jo käytiin ennakkoon tästä rahankeräyslaista

arvoisa herra puhemies

jos rahaa ei voisi ottaa ulkopuoliselta politiikkaan päätyisivät vain ne joilla on rumasti rahaa tai ne jotka ovat jo valmiiksi julkkiksia

arvoisa herra puhemies

toinen asia mikä on meille suomalaisille tärkeää on isänmaallisuus siten että pelisäännöt olisivat vähintäänkin samat kuin muissa lähimaissa

ministeri urpilainen te totesitte että ette hyväksy veronkiertoa ja eräs hallituksen kärkihankkeista onkin ollut harmaan talouden torjunta

muisteissamme on niin melamiinimaitokriisi kiinassa kuin dioksiinimozzarellaskandaali italiassa

yrityksillä ja yhteisöillä on toki vapaa oikeus tukea tiedettä taidetta hyväntekeväisyyttä tai politiikkaa eikä se totisesti tarkoita sitä että näiden tahojen ajatuksia tulisi sen jälkeen alkaa järjestelmällisesti vastustaa

olemme saaneet kuulla että esimerkiksi intiaan ruotsi voi harjoittaa asevientiä suomi taas ei

jos ei ehkä vielä tähän lakiin joka nyt valitettavasti sellaisenaan sitten tänne istuntosaliin tuli niin ainakin se olisi vain osauudistus mutta jopa hallitusneuvottelutason ohjelmaa sitten seuraaviin hallitusneuvotteluihin

arvoisa herra puhemies

harmaan talouden torjunnassa pitää mielestäni keskittyä isoihin kaloihin ja vaikka tälläkin hallituskaudella on paljon hyvääkin saatu aikaiseksi niin esimerkiksi harmaan talouden torjunnan nimissä tehty kulukorvausten verotus eläkeläisiltä ja työttömiltä on aivan idioottia harmaan talouden torjuntaa

eli haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä

onko meillä ikään kuin selvät linjaukset niin läpinäkyvät linjaukset tästä aseviennistä että tällainenkin ihminen joka ei kovin syvälle näihin asioihin ole perehtynyt tietää missä mennään ja voidaan toimia siten että suomen etu ei vaarannu